lakiesityksellä suuret eläkeyhtiöt saavat kilpailuedun muihin eläkelaitoksiin verrattuna ja on suuri todennäköisyys että tuosta kilpailuedusta muodostuu pysyvä

meillä on ilmasto ja energiapolitiikka suomessa ja tämä teollisuuspoliittinen ohjelma olisi hyvä tehdä koska sillä on vaikutuksia myöskin tähän energia ja ilmastopolitiikkaan

tämä nyt joka tapauksessa näyttää siltä että noin parin viikon käyttöönottokatkos tästä voi tulla uusille hisseille mutta minä en pidä sitä kovin merkityksellisenä kansalaisten kannalta koska näitä hissien tarkistamisia voidaan kuitenkin tehdä myös tämän kahden viikon aikana

kysynkin sitä kun nyt on ollut huhuja tästä että kuntarakenneuudistuksen jälkeen tulee maakuntarakenneuudistus mitä se tarkoittaa esimerkiksi maakuntien lukumäärässä jos tällainen on tulossa ja myös sitten sitä mitä se tarkoittaa etelä savon maakunnan kohdalla

arvoisa puhemies

jos kaikki euromaat noudattaisivat niitä sopimuksia jotka ne ovat itse hyväksyneet ja allekirjoittaneet evmää ei tarvittaisi ollenkaan

työeläkelaitosten toimintapääoma niin kuin sanottu on yksinkertaisten varojen ja velkojen erotus

edustaja katajalle sanoisin että silloin kun jollekin ryhmälle esimerkiksi yrittäjille tai mille ryhmälle tahansa esitetään kysymys että tässä on vero a ja vero b ja jos teidän täytyy nyt näistä jompikumpi valita niin kumman valitsette niin siinä valintatilanteessa joko sanotaan a tai b mutta se ei välttämättä tarkoita sitä että hyväksyisi sen tai pitäisi sitä hyvänä verona

vaikka ministeri tässä sanoitte että tämmöisiin kovin yksityiskohtaisiin juttuihin ei kannattaisi mennä menen kuitenkin nyt laivanrakennusteollisuuteen joka on suomelle erittäin tärkeä ja jonka eteen suomikin on tehnyt ja joka on merkittävä teollisuudenala meillä suomessa

kaikkien työeläkelaitosten toimintapääoman määrää olisi voitu kasvattaa laskemalla karttuneiden työeläkeoikeuksien rahastoituja osia vastaavalla määrällä

ei meidän pidä puhua yleisesti palkka alesta vaan kustannustasosta mikä tulee sitten zyskowiczinkin paljon mainostamiin kasvuedellytyksiin ja tämäntyyppisiin asioihin

ja sen jälkeen kun katkos päättyy että voidaan tänne nando rekisteriin rekisteröidä takaisin nämä kyseiset tarkistusfirmat nämä tarkistukset on jo sitten tehty eli se on sitten tämmöinen nopea toimenpide

työeläkelaitosten riskinottokykyä voitaisiin lisätä haluttaessa myös kasvattamalla järjestelmän yhteisellä vastuulla olevaa osaa osakeriskeistä

meidän pitää katsoa se yrityksen kustannustaso kokonaisuutena ei vain pelkästään palkka alen kannalta mikä on vain yksi pieni tekijä siinä

kun puhutaan vastuunkannosta kokonaisuutena niin silloin täytyy ajatella jos ajatellaan nyt yrittäjyyttä että mikä yrittäjyyden kannalta on sitten hyvää niin kotitalousvähennyksen leikkaus jonka hallitus toteutti on erittäin huono asia

mutta käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi uuden kerrostalon rakentamisessa sitä että sitä hissiä ei voida valmistumisen jälkeen ottaa käyttöön ennen kuin tämä rekisteröinti on

nämä mallit mahdollistaisivat sijoitussuunnitelmien pitämisen muuttumattomina määräaikaislain päättymisenkin jälkeen

vaihtoehtoiset esitykset olisivat oikeudenmukaisia ja kilpailullisesti neutraaleja kaikkien työeläkelaitosten osalta ja jättäisivät pientyönantajien liikaa perittyjen työkyvyttömyysmaksujen käsittelyn tosiasiassa ratkaistavaksi omana kysymyksenään

se on kokonaisuus

nyt kun sitä on leikattu niin se ei ole ainakaan ollut edistämässä sitä aktiivista toimintaa ja työtilaisuuksia yrityksille jotka sitten työllistävät ja palkkaavat ihmisiä

valuuko tämä sitten jollekin ranskalle saksalle mahdollisesti

se on tällä hetkellä ja tällä esityksellä mahdollista vain jos työeläkeyhtiöt eivät palauta liikaa perittyjä työkyvyttömyysmaksuja

edustaja lindtman puhui täällä työllistämisestä ja tämä on nimenomaan olennainen kysymys miksi kannattaa mieluummin palauttaa kela maksu kuin korottaa arvonlisäveroprosenttia

arvoisa puhemies

valtioneuvostolla tässä on varsin hyvä kanta että tämäntyyppistä tukea ei pitäisi eussa myöntää mutta mitkä sitten ovat valtioneuvoston mahdollisuudet näissä eu pöydissä tähän vaikuttaa

jos ja kun nämä liikaa perityt maksut liitetään toimintapääoman kanssa samaan puskuriin en jaksa uskoa että niitä enää sen jälkeen maksajille oikeudenmukaisesti palautetaan varsinkaan kun palautuksen määrän laskijana on taho joka ne haluaa itse pitää

duunari on palkkansa ansainnut se on juuri näin

palkkakulut yrityksen kuluista ovat verrattain pieni osa yrityksen kilpailukykyyn vaikuttavat paljon enemmän muut kuin palkkakulut

tässä hallituksen esityksessä on kysymys laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta suomen ja kosovon tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

miten te näette tämän asian

esitetty muutos jonka nojalla merituulivoimalan kokeiluhankkeelle voitaisiin maksaa syöttötariffin lisäksi muuta valtiontukea mahdollistaa tällaisen yksittäisen hankkeen toteuttamisen

sitten otan vielä esimerkiksi nämä ilmastopoliittiset maksut päästömaksut ja raaka ainekustannukset joista muodostuu suomessa merkittävä osa kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä

tätä windfall veroa perustellaan sillä että ollaan saatu ansiotonta hyötyä päästökaupasta

esityksessä ehdotetaan että merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vaikka siihen investointia varten on myönnetty valtiontukea esimerkiksi energiatukea

kun meillä on ministeri paikalla niin jos puhemies millään hyväksyy ja suvaitsee sen kysyisinkin ministeriltä missä vaiheessa tällä hetkellä ovat nämä neuvottelut suomen ja vietnamin välillä tästä samasta asiasta

kela maksu on oikeudenmukaisempi kuin arvonlisäveron korotus ja hallitus ei ole esimerkiksi lapsiperheille tai opiskelijoille kompensoinut millään tavalla arvonlisäveron korotusta ja täytyy muistaa että siihen alvin piiriin kuuluvat ne ruoka ja lääkkeet myös

duunari on palkkansa ansainnut ja nyt sosi alidemokraattien vartiaisen ei hänhän loikkasi nyt kokoomukseen mutta ajatukset vartiaisella ovat olleet silloin kun hän on ollut sosialidemokraatti ihan samat kuin nyt kun hän on kokoomuslainen vartiaisenborgin linja on se että työntekijöiltä leikataan palkat

arvoisa puhemies

aloitetaan positiivisesti

kuulostaa hienolta näin taloudellisesti ankeina aikoina että suomalainen sijoitusyhtiö rakennuttaa puhdasta energiantuotantoa melko mittavilla summilla

se pihvi on siinä ettei tarvita uutta rahaa vaan käytetään olemassa olevaa rahaa tehokkaammin nimenomaan palkkatukena ja starttirahana ja se pihvi on lindströmin pihvi

ja kun tämä on vielä kuitenkin komission käsittelyssä niin tässä on oikeasti vaarana se että eu tulee vaatimaan kilpailuneutraliteettisyistä myöskin kotimaisella bioenergialla toimivat laitokset tämän saman veron piiriin

arvoisa puhemies

mutta hauskaa voisi käyttää oikeastaan tätä sanaa on ollut kuunnella tätä keskustelua ja nimenomaan keskustan osalta

miksi sijoitusrahasto sijoittaa tuulivoimaan

keskusta ei ainoastaan aja kaksilla rattailla tässä vaan kolmilla rattailla

ensinnäkin keskustalla on yksi mielipide se että se hyväksy tämän voimalaitosveron

yrityksiltä peritään kirkollisveroa ja yritykselle varsinaisesti ei ole mitään vastinetta tälle verolle

toinen on sitten se että se hyväksyy voimalaitosveron mutta perusteet ovat väärät ja sitten on vielä tämä kolmas vaihtoehto että keskusta tulee esittämään lain hylkäämistä

me emme ole niitä laskeneet enkä minä ole niitä laskenut vaan me olemme käyttäneet hallituksen antamia lukuja ja se on ihan niin kuin selkeästi

vartiainen on pelkkä rivijäsen kokoomuksessa ja turunen on sitten kansanedustaja ja talousasiantuntija perussuomalaisissa

jos teidän asiantuntijanne ovat väärässä niin sitten he ovat väärässä ja valitettavasti mekin jaamme sitten sen virheen mikä näyttää hallituksella olevan koko ajan

tässä yhteydessä tähän asiaan ei varmaan voi puuttua mutta jatkossa ehkä kannattaisi miettiä sitä olisiko kirkollisvero yrityksille vapaaehtoinen

sitten sanoisin että tietenkin sillä on vaikutuksia työllisyyteen mutta me tarvitsemme sen kasvupaketin mitä perussuomalaiset esittää ja jotenkin on vain niin vaikea ottaa vastaan kritiikkiä kavereilta jotka hyväksyvät rikkidirektiivin joka tekee vuosittain sen miljardin kulun vientiteollisuudelle

se että minä olen kolumnissani kirjoittanut tästä että työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua mikroyrityksissä on yksi sellainen avaus jota kannattaa miettiä kannattaa keskustella tästä mutta puolueen perussuomalaisten linja on se että työehtosopimuksien yleissitovuus on pitävä mutta ei se voi estää sitä ettei ajattelija turunen voisi esittää muutamia tai useitakin erilaisia toimenpiteitä jotka mahdollistaisivat yritystoimintaa

arvoisa puhemies

mutta tämä on tätä

mitä tähän investointisuojaan tulee niin varmaan tällä hetkellä moni suomalainen yritys toivoisi että olisi mahdollisimman laaja investointisuojasopimus esimerkiksi venäjän kanssa

arvoisa puhemies

tämä vasemmistoliiton ja vihreiden aika voimakas kritiikki ja sdpn hiukan sanoisiko tekopyhäkin huoli valtionomistuksen myynnistä eivät oikeastaan ole kovin uskottavia

kun meillä puhutaan että suomeen ei ole tehty investointeja ja vienti suomesta vähenee koko ajan tämä on totta mutta uskon että kuitenkin tämä vientiteollisuus on tehnyt investointeja mutta ne investoinnit eivät ole kohdistuneet suomeen vaan niitä on tehty lähinnä ulkomaille sinne missä ne asiakkaat ovat tai pienemmissä yrityksissä niitä on hyvin merkittävässä määrin tehty viroon tällä hetkellä

mutta vasemmistoliitto käytti minun mielestäni hiukan tämmöisen pelottelupuheenvuoron rajat kiinni ja varsinkin tässä vaiheessa kun ei ole vielä selkeästi esillä sitä mitä yksityiskohtia esimerkiksi siellä sopimuksessa on ja niitä ei ole tällä hetkellä vielä ollenkaan

yksi fakta on se että luvitus on se ongelma

mitä tulee sateisiin kesiin niin ongelma on se että turvetta nostetaan nyt tällä hetkellä aumoista jotka ovat jo miltei loppuun kaluttuja ja pieninkin vesisade pitää nämä aumat märkinä hyvin pitkään sen sijaan että saataisiin turvetuotantoon uusia alueita jotka eivät käytännössä hätkähdä kovin pienestä sateesta

kaikki nämä edellä mainitut puolueet ovat kuitenkin vastuussa fortumin sähköverkon myynnistä joka toimii äärimmäisen karuna esimerkkinä siitä mitä ei olisi pitänyt kuitenkaan tehdä

tämä tuotto perustuu nimenomaan juuri syöttötariffijärjestelmään eli järjestelmään siitä että kaikki sähkön käyttäjät maksavat osuutensa tuulivoimayhtiöille

nyt strategisesti tärkeissä yhtiöissä muun muassa finnair posti gasum fingrid valtio säilyttää enemmistön

kysymys on nimenomaan kilpailuolosuhteista

sen lisäksi me joudumme kyllä kustantamaan vielä sen säätövoiman rakentamisen jolla tehdään sähkö silloin kun posiolla ei tuule

me olemme kulmassa meillä on isot logistiikkakulut isot energiakulut ja raaka ainekustannukset

mutta taas toisaalta eihän komissiolla ole mitään motivaatiota salatakaan koska maapallolla on niin hyvä tietoturva että naton päälliköt kun soittavat eurooppaan puhelun niin se on kahdessa päivässä sosiaalisessa mediassa

muutoksia ehdotetaan kullanhuuhdonta alueen enimmäispinta alaan ja kullanhuuhdontaluvan voimassaoloaikaa

emme me palkkoja leikkaamalla tätä ongelmaa poista vaan meidän pitää poistaa ne ongelmat niin että me saamme kilpailuasemamme sellaiseksi että näitä investointeja jotka tehdään joka tapauksessa tehdään suomeen

arvoisa puhemies

edustaja kataja puhuitte kiinteistöverosta hyvänä verona jota ei pääse karkuun

kyllä jenkit tietävät missä vaiheessa tässä sopimuksessa mennään tietävät venäläiset ja moni muukin suurvalta tietää kyllä ja sen takia komissiolla ei ole kyllä mitään tarvetta edes salata

yksi pk sektorille iso asia on että kun näitä investointeja on tehty viroon niin meidän täytyy olla kilpailukykyinen viron kanssa ja tämän vuoksi ottaa samanlainen samantyyppinen verojärjestelmä kuin virossa on suomessa käyttöön vaikka sittenkin työllisyysvelvoitteella

mutta arvoisa pääministeri digitaalisuus on kuitenkin se iso asia joka on mukana valtion kaikissa kärkihankkeissa muun muassa sotessa ja liikenteessä ja näinpäin pois ettei tulisi toista carunaa ja nyt kun on myöskin liikenneministeri paikalla niin hänkin voi vastata

arvoisa puhemies

onko tämä kokoomuksen linja vai henkilökohtainen näkemyksenne tästä asiasta

tässä vaiheessa keskustelua haluan toistaa omasta puheestani viimeisen lauseen

tavoitteena on mahdollistaa tehokas kullanhuuhdonta sekä kullanhuuhdontakohteen täysimääräinen hyödynnettävyys sekä lisätä edellytyksiä luonnonvarojen kestävämpään hyödyntämiseen sekä luoda kullanhuuhdonnalle tarvittavat ja asianmukaiset edellytykset toiminnan jatkumiselle pitkällä aikavälillä

jos yleissitovuus estää käytännössä mikroyrityksissä ihan pienissä yrityksissä työntekijän palkkaamisen niin silloin täytyy asettaa kysymys siitä voidaanko tämäntyyppisiä esteitä purkaa että saadaan se ihminen töihin

ja kun puhutte kiinteistöverosta niin kiinteistöverohan nostaa luonnollisesti asumiskustannuksia jotka pääkaupunkiseudulla ovat jo aika korkeat ja muun muassa kotikaupungissani savonlinnassa ovat asumiskustannukset valtakunnan tason yläpuolella ja kiinteistöveron korotus edelleen nostaa näitä asumiskustannuksia

ja se kertominen ei pelkästään riitä vaan siinä pitäisi sitten myöskin antaa mahdollisuus kansallisille parlamenteille vaikuttaa tämän sopimuksen sisältöön suomenkin eduskunnalle niissä tärkeissä asioissa jotka ovat meille kansallisesti tärkeitä

ketään ei jätetä oman onnensa nojaan

arvoisa puhemies

kustannusvaikutuksista puhuisin minäkin ja lähinnä sellaisesta kustannusvaikutuksesta mitä tässä hallituksen esityksessä ei ole otettu huomioon

minulla on konkreettisia esimerkkejä yrityksistä sellaisia jotka ovat halukkaita tekemään investoinnin palkkaamaan lisää työntekijöitä mutta tämmöiset hankkeet ovat kaatuneet sitten pelkoon siitä että jos tilanne muuttuu niin ei voi joustavasti sopeuttaa yrityksen toimintaa jatkossa

minä ymmärrän että oppositiossa liioitellaan kärjistetään asioita mutta faktoissa täytyy kestää kuitenkin

hallituksen esityksessä kaivosviranomaiselle annettaisiin nykyistä laajemmat valtuudet määrätä kullanhuuhdonta alueen pinta alasta sekä luvan voimassaolosta kun kyseessä on kullanhuuhdontaluvan jatkamista koskeva päätös

meillähän tällä hetkellä perushoitajilla on sellainen tilanne että he ovat tällä hetkellä alipalkattuja suhteessa siihen työmäärään mitä he tänä päivänä tekevät ja tämä on johtanut siihen että perushoitajat yhä enenevässä määrin koulutetut ihmiset siirtyvät pois alalta

tässä edustaja pekonen omassa puheenvuorossaan sanoi tämmöisen lauseen että eläkeläisten asumistuen lakkauttaminen